asia

asia

asia

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

asia

asia

dna tutkimuksilla ja geneettisen kannan avoimuudella saadaan selville mitkä ovat oikeita susia

asia

asia

arvoisa herra puhemies

meidän pitäisi todellakin nähdä koko maailma markkina alueenamme eikä keskittyä liikaa toistamaan euroopan unionin kaikkivoipaisuutta ja merkitystä viennissämme

eu alueella on roolinsa sitä ei kukaan kiistä mutta muu maailma on se joka nousee ja kehittyy myös suomen potentiaaliseksi kauppakumppaniksi

viennin edistämistä lähetystöjä edustustoja ja kehitysapua on selkeämmin linkitettävä toisiinsa ja pyrittävä löytämään sellaisia ratkaisuja joiden avulla kaikki voittavat niukkojen resurssien varjossakin

pieni kiitos on kuitenkin lausuttava valtiovarainvaliokunnalle joka lisäsi miljoonan lähetystöverkon kattavuuden turvaamiseen ja pitää tärkeänä edustustojen lakkautusten kokonaisvahinkojen arvioimista

lisärahan vaikka pienenkin puitteissa saadaan mahdollisuus toiminnan arvioimiseen ja säästöjen löytämiseen muilla keinoin kuin lähetystöjä lakkauttamalla

tosin sen osalta näköpiirissä ei juuri mitään erikoista ole odotettavissa jos talousennusteisiin ja tämän hallituksen toimenpiteisiin on yhtään luottamista

sen sijaan se tarkoittaa sitä että kannatamme säästöjen etsimistä kaikista mahdollisista paikoista silloin kun on niukkuutta jaossa

kaikkea julkisen rahan käyttöä ja käyttökohteita on voitava arvioida suuntaan tai toiseen eikä yksikään kohde voi olla arvostelun tai tarkastelun ulkopuolella

kun tässä taloudellisessa tilanteessa sammutellaan katuvaloja säästöjen toivossa niin kyllä yli tuhannen miljoonan euron menoerää pitää voida tarkastella kriittisesti

usein suhteettoman paljon glorifioitu arabikevät on yksi esimerkki siitä miten naisten asema on monessa maassa näennäisesti kohtuullisesta tilanteesta suistunut alaspäin lainsäädännön keinoin ja arkielämässä kulttuurisessa ilmapiirissä

suomen kehitysavun tulisi olla keino joka parantaa tyttöjen ja naisten asemaa eikä millään muodoin tue niitä rakenteita jotka syrjivät ja loukkaavat naisten ihmisoikeuksia brutaaleilla tavoilla

asia

di centa pannaan pöydälle seitsemästoista keskustelua ei syntynyt

tämän asian käsittely keskeytetään nyt ja siihen palataan myöhemmin istunnossa

asiaan